sen sijaan siinä mihin edustaja skinnari viittasi että jossakin vaiheessa hallintoneuvostokin hyväksyi sellaisen menettelyn ja käytännön jossa ylen lähettämiin urheiluohjelmiin liittyy sponsoreita en usko että tällaiseen on paluuta

lakivaliokunnassa säännöllisesti budjettikeskusteluissa arvioidaan sitä miten vankeuslaki on toteutunut

ymmärrän hyvin että työmarkkinajärjestöt ovat tarttuneet ministeri kataisen tarjoukseen kelamaksun poistamisesta mutta tarjousta ei olisi mielestäni pitänyt tehdä nyt

meidän tehtävämme on seurata sitä lakivaliokunnassa ja usein on todettu että vankeuslaki jonka perustana olivat euroopan ihmisoikeussopimukset ja suomen ihmisoikeussitoumukset ja siihen pohjautuva perusoikeuslainsäädäntö ja muu lainsäädäntö on hyvin laadittu mutta siinä sen toteuttamisessa juuri on suuria ongelmia koska riittäviä resursseja ei ole vaadittu mutta valiokunnassa ei ole esitetty että lähtisimme purkamaan hyvää vankeuslakia siitä syystä että meillä ei tällä hetkellä oikein ole resursseja

kyllä tämä vääntö kaupallisen median kilpailuoikeuksien ja taas julkisesti rahoitetun yleisradion välillä on sen verran kovaa että mielestäni ei pidä lähteä siihen suuntaan että me ottaisimme yhtään askelta mainosrahoitteiseen ylen toiminnan rahoittamiseen vaan pitäydymme nykyisessä linjassa joka valitettavasti tietysti katsojien kannalta merkitsee juuri sitä että kun urheiluoikeuksien hinnat nousevat ne ovat kalliita niin rahaa ei kaikkeen riitä ja silloin urheiluohjelmat siirtyvät kaupallisille markkinoille näytettäviksi

terrorismin vastaisesta sodasta tuli käsite jota alettiin eri puolilla maailmaa käyttää konflikteissa silloin kun vallassa olevat halusivat käyttää poikkeuksellisia menetelmiä valtion vakautta häiritsevien väkivaltaisten ryhmittymien torjuntaan

terrorismin vastaisesta sodasta tuli hyödyllinen perustelu silloin kun haluttiin pitää epäiltyjä vankeudessa vuosikausia ilman reilua oikeudenkäyntiä kuten guantanamossa

ne priorisoinnit yhteiskunnassa ovat sellaisia että aivan kaikkia vankeuslain tavoitteita ei pystytä voimavarojen puutteessa toteuttamaan

konkreettisesti tämä näkyi merkittävästi kohotettuna valmiustilana jonka johdosta kansalaisten arkipäivä muuttui dramaattisesti useiden päivien ajaksi

hallintoneuvoston jäsenet toistuvasti ovat huolehtineet siitä että ylen johdossa ja hallituksessa ymmärretään alueellisen toiminnan tärkeys

varmasti näinkin on mutta sitten on toisaalta juuri niin että jos näitä tietojärjestelmien yhteensopivuuksia halutaan helpottaa ja sillä puolella toteuttaa kustannussäästöjä niin tarvitaan uutta lainsäädäntöä

oli selvää että pariisiin kohdistunut röyhkeä ja mittava terrori isku koettiin euroopassa myös koko maanosaamme ja kulttuuriimme kohdistuneeksi iskuksi

ylen organisaatiouudistuksessa on myös alueilla tehty hyviä parannuksia liittyen siihen että alueet halutaan pitää vahvoina elävinä myös niin että ne tuottavat sisältöjä valtakunnan verkkoon

niitä kustannussäästöjä ei synny sillä tavalla että lainsäädäntöä entisestään purettaisiin vaan juuri sinne tarvitaan lisää normeja niin että järjestelmät yhteensopivat ja säästöjä syntyy

sen aika olisi saattanut olla sitten muutaman vuoden päästä kun kysyntä maailmalla elpyy ja kilpailu on taas kovaa ja kiihkeätä

sitä organisaatiota alueilla on kehitetty niin että toimittajien tehtävissä vaihtelee se vuoro milloin kukin toimittaja vuorollaan vastaa valtakunnallisista lähetyksistä ja milloin taas hoitelee sitä alueellista toimitusta

arvoisa puhemies

minusta se on tärkeä viesti myös laajemmalle yleisölle että mielenterveysasiat otetaan tarkastusvaliokunnan raportissa näin vahvasti esiin

siksi on varsin luontevaa että euroopan maat yhdessä osallistuvat terroristijärjestön toiminnan rajaamiseen pysäyttämiseen ja eliminoimiseen ja on historiallisesti merkitystä ja euroopan unionin identiteetin kannalta merkitystä sillä että ranska on nyt tulkinnut oman tilanteensa terrori iskun kohteena olevan riittävä peruste sille että maa on avunpyynnössään vedonnut lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen

pohjoismaisen mallin erityisyys korostuu maailmassa jossa osa yhteiskunnista näyttää kulkevan epädemokraattisempaan suuntaan ja jossa toisaalta kansalaisten pyrkimykset vahvistaa yhteiskuntansa demokraattisia piirteitä tukahtuvat lupaavankin alun jälkeen

mielenterveysongelmat mielenterveyssyistä syntyvät työkyvyttömyyseläkkeet mielenterveyssyistä tapahtuva syrjäytyminen yhteiskunnassa on kasvava ongelma

verotuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa työllisyyteen

min morgon ohjelman ruotsinkielisen tvn aamulähetyksen osalta sen sponsoroinnin tai rahoituksen osalta tarkistin vielä asiaa ja siellä on takana yksityinen tuotantoyhtiö jota sitten tukee yksityinen raha yksityinen säätiö että se raha ei tule ylelle suoraan

juuri äsken saimme raportin siitä miten nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet

hallitus on kiitettävällä tavalla valtiovarainministerin suulla osoittanut kiinnostusta tulla samalle linjalle sdpn kanssa joka omassa budjettivaihtoehdossaan esittää sähköveron poistamista teollisuudelta

yhteisöveron tuotto muodostuisi yksityisten työnantajien kansaneläkemaksun alentamisen ja poiston vuoksi lähivuosina suuremmaksi kuin ilman näiden toimenpiteiden toteuttamista

osana euroopan unionia suomi kannustaa erityisesti naapurustoaan etenemään demokratian vahvistamisessa kehittämällä oikeusvaltiorakenteita ja torjumalla päättäväisesti kaikenlaista korruptiota

tämä asia on toistuvasti avoimesti käsitelty myös hallintoneuvoston kokouksissa ja uskon että hallintoneuvosto jatkossakin tulee seuraamaan mitä tässä tapahtuu ja millä tavalla tämä riippumattomuus voidaan näissä oloissa taata tärkeä kysymys josta hallintoneuvostossa on keskusteltu

eräissä eu maissa havaittavat pyrkimykset kaventaa sananvapautta ovat vahvistaneet käsityksen siitä että demokratiaa on kaiken aikaa puolustettava eikä se ole itsestäänselvyys poliittisten suhdanteiden jyrkästi vaihtuessa

me osallistumme terrorismin vastaiseen toimintaan antamalla omaa asiantuntemustamme sotilaskoulutukseen joka tähtää terroristijärjestö isilin pysäyttämiseen ja pidemmän päälle olojen vakauttamiseen irakissa

eikö siis ollutkaan kyse siitä että vaihtoehtoina ovat työntekijän irtisanominen ja kelamaksun poistaminen

valtioneuvoston selonteossa ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä otetaan varsin kattavasti esiin niitä haasteita joita meillä suomessa on demokratian vahvistamisessa

vaikka emme ole sodassa on selvää että isil valitsee itse millä tavalla se tulkitsee suomen roolin osana irakin nykyisen hallituksen turvallisuustoimintaa

odotan sitä hallituksen esitystä jossa nämä monet yksityiskohdat tulevat sitten eduskunnan arvioitaviksi millä tavalla tämä yle vero suhtautuu verotukseen

olisi harhaanjohtavaa väittää ettei lisääntyvä aktiivisuutemme isilin vastaisessa toiminnassa vaikuta terroristijärjestön kiinnostukseen meitä kohtaan mahdollisena iskun kohteena

vielä hetki sitten oli käsitys että suomalaisten toiveikkuus ja sitä myötä kuluttaminen on lisääntynyt mutta tänään tulleen uutisen mukaan tutkimuksessa on selvitetty että rahankäyttö on kääntynyt laskuun ja rahaa pannaan nyt säästöön kun tämä tulevaisuus on epävarmaa

ehkä se näyttää numeroissa näin mutta käytännössä suurin piirtein nykytasolla mennään ja sehän oli taustana siinä viime kaudella eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemässä linjapäätöksessä joka hallitusneuvotteluissa kirjattiin että ylen rahoitusta ei varsinaisesti kasvateta mutta kustannuksia vastaavasti pyritään sitomaan niin että nykytasolla pärjättäisiin

arvoisa puhemies

tällaisesta kysymyksestä jossa on kyse aborttilainsäädännöstä tai omantunnonvapaudesta siihen liittyen näin miehenä jotenkin haluaisin hyvin varovasti puhua muistaen samalla sen että ei yksikään nainen päädy aborttiin ilman että syy olisi aina myös miehessä

irakin turvallisuustilanne on vaikea syistä joiden taustalla on epäonnistuminen oikeusvaltion ja demokratian juurruttamisessa diktaattori saddam husseinin jälkeisenä aikana

kun aiemmin tavoittelimme veronkevennyksien kohdistamista pieni ja keskituloisille nyt esitämme luopumista tuloveroasteikon osalta marginaaliveron kevennyksestä kokonaan

kohdistuivatpa nämä verotuksen korottamisen kustannukset sitten yrityksiin tai hintojen ja maksujen korotuksina yksittäisiin kansalaisiin vaikutukset ovat elvytykselle vastakkaisia

katsomme että tässä tilanteessa on kohtuullista kestävää ja oikeudenmukaista että toteutetaan asteikkotarkistus niin ettei kenenkään tuloverotus kiristy

tästä syystä tarvitaan isilin sotilaallisen pysäyttämisen ohella mittavia ja kansainvälisiä ponnistuksia sen eteen että valtiorakenteet voisivat kehittyä ja vahvistua niin että ne eri väestöryhmien parissa koettaisiin oikeudenmukaisuutta vahvistavina

tiedon lisäksi tarvitaan viisautta ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mekanismeja ja korvaamatonta arvoa yhteiskunnan kehittämisessä kaikkia tyydyttävään suuntaan

haluan korostaa sitä että yhteiskunnallisen perussivistyksen tulee sisältyä vahvana kaikkeen toisen asteen koulutukseen jotta kansalaisilla olisi nykyistä yhdenvertaisemmat valmiudet ymmärtää yhteiskunnallisen aktiivisuuden merkitys

tähän päämäärään eivät riitä kansainvälisen yhteisön sotilaalliset ponnistelut

uskonnon harjoittaminen on semmoinen josta perustuslain tasolla säädetään että kukaan ei ole velvollinen omantuntonsa vastaisesti osallistumaan siihen mutta tässä ei sanota että kukaan ei ole omantuntonsa vastaisesti velvollinen osallistumaan ammattinsa työtehtäviin joiltakin osin

ongelma vain on ja se on tietysti meillä oppositiossa sama kuin hallituspuolueilla kun näitä ympäristöveroja mietitään että jos toivottu käyttäytymisen muutos tapahtuu toivottuun suuntaan niin silloinhan verotulot vähenevät vastaavasti

terrorismin vastaisen sodan rinnalle arvoisa puhemies tarvitaan kansainvälisen yhteisön ponnisteluja terrorismin vastaisen rauhan synnyttämiseksi

arvoisa puhemies

ajattelin juuri niin että mielenterveyskysymykset eivät ole vain kapeasti ymmärretty terveyskysymys vaan laajemmin henkiseen hyvinvointiin ehkä jopa onnellisuuteen jos sellaista sanaa voi täällä käyttää liittyvä problematiikka ja sen takia kulttuuri opetustoimi sivistys erilainen vuorovaikutus kommunikaatiotaidot ovat osa sitä kokonaisuutta josta meille syntyy sellainen hyvinvointi jota voidaan henkiseksi hyvinvoinniksi nimittää

tällä päätöksellä järjestöt ilmaisivat halunsa huolehtia siitä että tulevien eläkkeiden turvaaminen ei kohtuuttoman suuressa määrin kaadu meidän lastemme maksettavaksi

elokuvat teatteri kirjallisuus musiikki ja kuvataide tarjoavat esimerkkejä ja välähdyksiä tulkinnoista jotka omalla tavallaan heijastelevat ympäröivää todellisuutta auttavat sitä jäsentämään ja ymmärtämään herättävät tärkeitä kysymyksiä

kelamaksun alentamisen ja poistamisen aika mielestäni ei ole ainakaan nyt vaan vasta muutaman vuoden päästä

vastalauseemme on osa vaihtoehtoista budjettilinjaustamme jolla tavoittelemme suurempaa työllisyyttä oikeudenmukaisuutta ja kestävämpää julkista taloutta

arvoisa puhemies

julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee lain mukaan erityisesti tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjota monipuolisia tietoja mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia

en ole täällä tähän mennessä esittänyt muuta lainsäädäntöä kuin kannustanut siihen että tätä lainsäädäntöä jolla eri terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuutta kehitetään meidän pitää kehittää

perustuslakivaliokunta korostaa mietinnössään yleisradion tehtävän tärkeyttä julkisen palvelun ohjelmatoimintaa järjestettäessä ja painottaa yleisradion vastuuta ja merkitystä varsinkin asiantuntevien ja asiallisten vaaliohjelmien tuottamisessa sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja politiikkaa koskevan monipuolisen analyyttisen ja puolueettoman tiedon välittämisessä

mistään onnellisuuslainsäädännöstä en ole puhunut

yleisradio on suomen laaja kulttuurin sivistyksen kasvatuksen informaation ja tiedonvälityksen mediatalo

nykyisellään telakkateollisuus elää epävarmoissa oloissa

tilauskirjojen tyhjetessä telakka hiljenee ja riskinä on että alueelta menetetään suuri määrä erikoisammattitaitoa osaamista kun työtä vaille jääneet hakeutuvat muualle

olisikin pohdittava sitä miten telakoilta vapautuvien työntekijöiden ammattitaitoa ja kokemusta voitaisiin hyödyntää muuhunkin kuin laivanrakennukseen

edustaja immosen puheenvuoro on historiallinen

juuri noin vahvoja puheenvuoroja joissa yleisradion omistajataho eduskunta ottaa kantaa yleisradion ohjelmasisältöihin ei ole täällä eduskunnassa tietääkseni aikaisemmin kuultu

hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kivelä mielestäni linjasi arvokkaalla ja hyvällä yleisradion hallintoneuvoston perinteitä vastaavalla tavalla sitä millä tavalla on palomuuri tätä sanaahan edustaja kivelä käytti olemassa yleisradion ohjelmatoiminnan sisältöjen ja eduskunnan eli hallintoneuvoston välillä

toinen asia joka on ihan selvä on se sen tiedon valossa mikä tässä on ollut ja mikä hallituksen esityksestäkin käy ilmi että mikäli maamiinoista luovutaan mikäli liitytään tuohon ottawan sopimukseen niin syntyy jonkinlainen riski siitä että maamme puolustuskyky alenee eräissä konfliktitilanteissa

arvoisa herra puhemies

on hauska yhteensattuma että uutinen guggenheim museon mahdollisesta tulosta helsinkiin tuli julkisuuteen samalla viikolla jolloin eduskunta jatkaa kulttuuripoliittista keskusteluaan täysistunnossa

on tärkeätä että yleisradiolla on journalistinen vapaus määritellä ohjelmasisältönsä ja sillä tavalla tuottaa juuri sitä monipuolista sisältöä mitä edustaja immonenkin tässä peräänkuulutti

moniarvoisuus minun tulkintani mukaan tarkoittaa juuri sitä että me tarjoamme monipuolisia sisältöjä ja yleisradio mahdollistaa sen ja tuo hyvin monipuolisesti erilaisia kulttuureja esiin eikä niin että sinne juntataan jokin yksittäinen esimerkiksi moniarvoisuuden vastainen ideologia

konfliktitilanteissa maamme puolustuskyky saattaa alentua jos tästä järjestelmästä luovutaan vaikka sen tilalle nyt suunniteltuja ja vireillä olevia korvaavia järjestelmiä saataisiinkin syntymään

monista guggenheim museoista maailmalla on tullut rohkean ja näyttävän arkkitehtuurin monumentteja taideteoksia jotka jo sellaisenaan vetävät yleisöä sisäänsä

vähän laajempaan kuvaan kun tätä keskustelua yrittää asettaa niin lähden siitä että yhteisiä kaikille itsenäisille valtioille eri puolilla maailmaa ovat seuraavat asiat

silti minusta on tärkeätä että helsingin apulaiskaupunginjohtaja haatainen korosti että museo kaikissa tapauksissa pitää rakentaa sisältöjen eikä vain seinien varaan

isänmaallisuus josta on täällä puhuttu tänään ja maanpuolustuskyvyn ylläpitäminen